sen takia tämä työrupeama joka on nyt tehty ja talousvaliokunnassa mietitty on minusta osoittautunut ihan järkeväksi sen sijaan että olisi ajateltu että me olisimme tehneet tätä työtä ja pariksi kuukaudeksi se keskeytettäisiin ja sen jälkeen alettaisiin taas syksyllä uudestaan ja todettaisiin että nyt tulee oikein kunnolla harkittua tätä asiaa koska ei ole olemassa mitään niin ratkaisevaa uutta odotettavissa ydinvoiman osalta ensi syksyyn jotta se pitäisi sen takia sinne siirtää

tämän takia tämä työrupeama on osoittanut myös sen niin kuin valiokuntakäsittelyissäkin että täällä ovat aina sitten loppupeleissä ne jotka ovat tiettyä mieltä olleet jo pitkään jotka ovat todella kiinnostuneita näistä kysymyksistä

kyllä minusta nyt insinööritieteellisesti ja myös taloustieteellisesti ja käytännön järjen osalta voidaan todeta että kyllä tässä nyt hallituksen esitys ja eri valiokunnissa lausunnolla olleet esitykset ja sitten tämä talousvaliokunnan yhteenveto minusta hyvin osoittavat sen että tässä on harkinta käytännössä suoritettu ja että tämä ratkaisu minun mielestäni on oikea

tämä talousvaliokunnassa käytiin hyvin seikkaperäisesti läpi

ihan oli haastettu mukaan myös tiedekirjailija jonka mielikuvitus on ehkä vielä suurempi kuin meidän

syväporataan sinne ja tehdään metrin laajuinen aukko ja sinne sitten tämä ydinjäte sijoitettaisiin

on se sitten kömpelöä tai ei olen viitannut myös autoteollisuuden saavutuksiin jotka eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet siihen että viimekin vuonna yli miljoona ihmistä kuoli auto onnettomuuksissa maailmassa

tämä valtion omistamisen lisääminenhän on ihan hyvä asia ja siitä on annettava kiitosta ja tunnustusta

mutta puhemies lopetan tämän siihen että tämä on tärkeä ratkaisu suomalaisten työpaikkojen ja työllisyyden kannalta ja sen kannalta että tästä vientilamasta päästäisiin eroon ja tänne suomeen saataisiin ulkomaisia investointeja ja ulkomaisia sijoituksia

mutta valitettavasti tämä käsittääkseni menee vain valtiovarainvaliokuntaan ja sen takia kiirehdin tämän oman selvityspyynnön jos niin voi sanoa tuomaan esille koska tämä ei nyt perustu yksistään eikä oikeastaan kovinkaan paljon omaan asiantuntemukseeni vaan niiden jotka näitä asioita käytännössä hoitavat

onhan tämä ihan sinänsä järkevää toimintaa vaikka emme tiedä kuinka paljon ilmarisessakin tätä fingrid osaamista käytännössä on

mutta ovathan ne lentoyhtiössäkin sailas tulee finnairin hallituksen puheenjohtajaksi niin että sieltä löytyy käsittämättömiä kykyjä hoitaa tätä hyvin vaikeata alaa

mutta it puoli on sitten toinen

minusta yksi tärkeä tekijä tässä on myös nokian ongelmien osalta juuri se että suomessa ei pystytä tekemään kaikkia sellaisia kokeita ja muita joita pystytään tekemään sellaisissa maissa joissa verkko on päätynyt charmiss nevosto nostaa sille että

silloin olin mukana sehän oli tätä tsernobylin aikaa joka oli suuri järkytys tietysti suomessa

ydinenergialaki tehtiin tätä taustaa vasten

siihenhän viimeksi puolan parlamentin alahuoneen edustajat kävivät täällä tutustumassa miten suomessa demokraattisesti on otettu ydinvoimaenergia käyttöön

tämä malli on varmasti monissa muissakin valtioissa ja minusta se on ihan oikein sen takia koska kysymys on niin tärkeästä asiasta ja väärin käytettynä myös vaarallisesta asiasta joten valtioitten omistus siinä on tavattoman tärkeä asia

toisin sanoen näitä ydinvoima asioita suomessa ei ole sen jälkeen tehty mitenkään hätiköiden

tämä sama keskusteluhan täällä on jatkunut ja tulee varmasti jatkumaan

tässä on sen verran näitä tällaisia tekijöitä

mutta tämä uusiutuva

olen paljon tavannut niitä ihmisiä siinä on innostunutta porukkaa siellä on sellaisia jotka eivät tule koskaan päivääkään eivät hetkeäkään omistamaan aikaansa ainakaan ydinvoiman puolesta mutta ovat valmiit uhraamaan koko elämänsä uusiutuvan energian ja sen uusien ideoitten toteuttamiseksi

näin on erittäin hyvä asia

tämä ydinenergia on siirtymäkauden välttämätön paha

mitä rakentamiseen sitten tulee me kävimme sitäkin talousvaliokunnassa läpi

tässä suhteessa vaikka niitä olisi kaksikin niin suomalaiset yrittäjät rakennusteollisuus etunenässä ilmoittivat että kyllä me osaamme ne ydinvoimalaitokset rakentaa niin kuin muutkin mutta me näimme tämän arevan esityksen millä tavoin tämä organisoitaisiin ja me näimme etukäteen että tällä systeemillä sitä ei pidä tehdä

mitä tulee tähän kun esimerkiksi kritisoitiin fennovoimaa siinä on kuitenkin kunnallisia energiayhtiöitä jotka toimivat omien kaupunkiensa tai kuntien asukkaitten parhaaksi

ja kunnanhallitukset ovat sataprosenttisessa kunnallisomistusyhtiöissä se joka määrä mitä tehdään ainakin jos on kysymys ydinvoimasta

ei se ole yksistään se osakeyhtiö ja se hallitus vaan omistajan ääntä käyttää yhtiökokouksessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa kunnanhallitus ja viime kädessä valtuustot määräävät millä tavoin kunnan asioita hoidetaan

tämä on otettava näissä fennovoiman asioissa huomioon ja sitä me kovasti talousvaliokunnassa kävimme läpi että suomalainen omistus on sillä tavoin sinne kiveen hakattu että tässä ei tapahdu niin että pienet yhtiöt hädissään joutuvat sitten e

tässä suhteessa tämä on myös tärkeä kilpailutekijä näillä energiamarkkinoilla

niemi sulo

tässä suhteessa uusiutuva rakentuu ihan toiselle pohjalle eli valtioneuvosto on itse keskuudessaan eri ministeriöitten ja myös sitten täällä oras tynkkysen asiantuntemukseen perustuen rakentanut tämän tulevaisuusstrategiaohjelman sen lisäksi ja sitten tämän uusiutuvan paketin

uusiutuvan energian strategia on nyt tulevaisuusvaliokunnassa käsiteltävänä ja tämä ratkaisu ollaan nyt tekemässä

siinä mitään sellaista uutta ratkaisevaa ei ole tullut joten siinä mielessä olen kyllä tyytyväinen että tässä tiiviissä aikataulussa tämä on pystytty tekemään ja nyt voidaan valmistautua siihen kaikkien täällä innokkaasti kannattamaan uusiutuvaan energiaan ensi syksynä